ministeri vapaavuoren puheessa parasta oli kohta jossa hän eritteli energiapelin muutostekijöitä

kun me käsittelimme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa työelämäselontekoa niin sen voisi kiteyttää niin että suurin ongelma suomalaisessa työelämässä on se että ihmisiltä on kadonnut oman työn autonomia

politiikassa ja ilmastopolitiikassakin on paha asetelma jos jonkin asian kylkeen liimataan tarra ainoa oikea vaihtoehto ja jotka eivät sen nimeen vanno ovat vanhakantaisia vääräuskoisia ja tietämättömiä

meillä kahden miehen eduskuntaryhmällä on varsin vajavainen edustus valiokunnissa joten aika harvassa asiassa voimme olla mukana asioitten käsittelyssä sieltä lähtien

en ymmärrä että jos ihminen on jo metsästänyt vaikka kymmeniä vuosia hänellä on viisi asetta ja hankkii kuudennen niin siinä menisi ehdoton raja

muistan hyvin kun edustaja satosen kanssa hyvin hartaasti keskusteltiin jo silloin yt lain suuremman uudistuksen aikana tästä työntekijärajasta ja silloin todella oli niin että siinä maalailtiin aikamoisia uhkakuvia

itse olen kyllä miettinyt ihan oikeasti sitä ollaanko rovajärven harjoitusalueesta tekemässä monikansallisille joukoille ja uusille aseille harjoitusaluetta kun vastaavia alueita euroopassakaan ei kovin monta ole

ja se taas johtaa siihen että kun he eivät voi päättää siitä useinkaan kuinka he työtä tekevät mielekkäällä tavalla niin he eivät jaksa töissä ja joutuvat pakon edessä jäämään liian aikaisin eläkkeelle

minä olen läheltä seurannut ja se on varmaan hänelle tällä hetkellä paras ratkaisu

kun näitä leikkauslistoja laaditaan niin on siinä sektorikohtaisessa ohjeistuksessa jotain pahasti pielessä jos ajatellaan esimerkiksi pohjois karjalan tilannetta ja minun on helppo samastua heidän toimintaympäristöönsä lappilaisena kansanedustajana

venäjän asemaan nähden ja siihen nähden että venäjä puuttuu tuosta selonteosta täysin kun siihen kiinnitti moni edustaja huomiota ministeri stubb sivuutti kyllä tämän asian aika kevyesti

jos niin ei käy olen jättänyt ryhmämme nimissä tai oikeastaan itse olen jättänyt mutta koko ryhmä on sen takana lausumaesityksen joka kuuluu

yksi kysymys on se onko suomi hiljaisesti sitoutumassa ja lähdössä mukaan esimerkiksi yhdysvaltain käytännössä yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmään

aivan sama asia on jos ilma aseitten hankintaan pitäisi tulla samanlainen hakuprosessi

minä en ymmärtänyt silloin enkä ymmärrä vieläkään mikä siinä on se valtava byrokratia joka sitten kaataa näitä pienempiä yrityksiä

pahin esimerkki tästä on rikkidirektiivi jossa suomi halusi olla apukoulun priimus seurauksista välittämättä

puhe eläkejärjestelmien romahtamisesta on osin ollut aivan tietoista lietsontaa kun on haluttu tehdä markkinatilaa näille vaihtoehdoille

siinäkin tapauksessa jos on ennestään jo ampuma aseita jos henkilöllä on vaikkapa hirvikivääri ja se haulikko mitkä ovat ihan perusaseita niin ottaako semmoinen ihminen jos hän lähtee kauhutekoja tekemään sen kiväärin vaiko haulikon vaiko sitten halpahallista ostetun kiinalaisen ilmakiväärin

kyllä muutkin

täällä on mainintoja myös siitä kuinka venäjän puolustusvoimia uudistetaan ja laitetaan lisää panostuksia armeijan modernisoimiseen

jos katsotaan tuloluokittain ketkä siellä hyötyvät tästä järjestelmästä ja vapaaehtoisesta eläkevakuuttamisesta eniten niin se määrä ei kerro totuutta vaan se hyödyn suuruus

saksan asema kyllä tulee selonteossa läpi suoraan ja mutkan kautta ja juuriko on niin että saksan etu on sitten aina meidän kaikkien muiden etu

jos samasta maakunnasta sivalletaan yhtä aikaa varuskuntien lakkauttamisen vastaanottokeskusten ja vankiloiden vähentämisen kautta niin kyllä siinä saa sitten perustaa aika tehokkaan työryhmän tilalle että nämä yhteen maakuntaan kohdistuvat leikkaukset saadaan paikattua

olen muistaakseni joka kerta kun eduskunnassa on äänestetty päästökaupasta äänestänyt sitä vastaan sinällään oikeasta ja elintärkeästä tavoitteesta huolimatta

jos ajatellaan että saksa ja sen pankit hyötyivät suoraan kriisimaiden tuesta samaan aikaan kriisimaat ostivat kalliita saksalaisia sotakoneita ja samaten näiden kriisimaiden hyvin koulutetut nuoret muuttavat halpatyövoimaksi saksaan niin saksa kyllä on oman etunsa katsonut

itse ajattelen kyllä niin että on paljon parempi että venäjällä on hyvin organisoidut johdetut ja kurinalaiset joukot kuin että siellä olisi epämääräisiä joukkioita joista ei tiedä kuka niitä johtaa varsinkin jos maan epävakaus vielä lisääntyy

kyllähän esimerkiksi ruotsi on pärjännyt kohtuuhyvin ja jos katsotaan niin siellä työelämään liittyvä lainsäädäntö on monin kerroin ja monin paikoin paljon tiukempaa kuin mitä se on suomessa ja se ei ole kuitenkaan ollut taloudelliselle kasvulle ja hyvinvoinnille mikään este

en kerta kaikkiaan usko että järjestelmä joka on pakotettu kapitalistisen järjestelmän muottiin ja joka sallii vapaamatkustajat ja sitä varmemmin mitä suurempia ne ovat pelastaa maailman

aikoinaanhan suomalaiset rakensivat saksalaisten rahoilla vanhan sallan puolelle venäläisille helikopteritukikohdan eikä se kyllä itä lapissa mitään pelkoa herättänyt päinvastoin oltiin hyvillään siitä että saatiin töitä rakennusajaksi

vaikka valtion velkaantumisen taso ei vielä ole läheskään sitä mitä se on niin monessa muussa maassa niin vauhti on kyllä aika kova

mielenkiintoista tässä tätä taustaa vasten on se että saksan perustuslakituomioistuimen tuomarit totesivat että ekpn valmistelemat jäsenmaiden velkakirjaostot ovat perustuslain vastaisia

työvoima on se keskeinen asia kohtaanto ongelma jossa nyt sekä työnantaja että työntekijä kohtaa ja yritys työntekijä ja työnantaja saavat uusia palveluita jotka kattavat koko ministeriön toimialan

varmaan tämä velkaantumisen hallinta on semmoinen asia jonka pitää koskettaa jokaista eduskuntaryhmää

kun ajatellaan että tämä oli se viimeinen takuu millä kaikkien aikojen syvin ja pahin eurokriisi sitten yritettiin lannistaa niin onko juuri näin että isoimmasta euroopan unionin ja euroalueen kysymyksestä päätettiin bluffin varjolla

he eivät ole mukana kolmikantaisissa neuvotteluissa eikä siellä ole pienyrittäjien ohella myöskään työttömiä eikä eläkeläisiä

sehän oli oikeastaan hyvin harkittu liikku niin saksalta kuin muiltakin osapuolilta että saatiin sillä tapaa vakautettua saksan hajoamisen jälkeen tilannetta venäjällä

tämä esityshän toteutuessaan kohtelee kaltoimmin ja valikoiden tiettyjä ammattikuntia ja tiettyjä alueita

tässä myös uudistus joka tulee seuraavaksi käsiteltäväksi työvoimatoimikuntien siirtyminen työllisyyden edistämistoimikunnaksi on yksi askel samaan suuntaan

ministeri cronberg te sanoitte pohjoiskarjalaiselle kainuulaiselle lappilaiselle työttömälle pitkäaikaistyöttömälle nuorelle työttömälle suoraan että ennemmin jätämme rahat käyttämättä kuin käytämme ne teidän työllistämiseenne

jos ajatellaan esimerkiksi myyntityötä tekeviä rakennustyöntekijöitä vaikka heillä on erilainen verokohtelu niin sellaisia yhden miehen yrittäjiä jotka ovat rakennusalalla tämä leikkaus koskee pienyrittäjiä kaiken kaikkiaan ja erityisosaajia nämä kaikki ammattiryhmät joutuvat liikkumaan työssäkäyntialueenaan suomi

sen lisäksi meidät on laitettu kyllä yhteisvastuun liekaan niin montaa kautta että kokonaisvastuuta ja riskejä ei tiedä kyllä kukaan tällä hetkellä

kun tulee semmoiselta paikkakunnalta jolta on kaatunut aika monta suurta yritystä niin jos saisi itse puhtaalta pöydältä valita valitsenko yhden tuhannen hengen yrityksen vai sata kymmenen hengen yritystä niin ilman muuta valitsisin sen jälkimmäisen vaihtoehdon koska monipuolinen yritysrakenne antaa mahdollisuuden sopeuttaa taloutta ja sen paikkakunnan mahdollisuuksia paljon paremmin kuin se että kaikki on yhden kortin varaus

palaan vielä siihen asiaan mistä keskustelin edustaja zyskowiczin kanssa ja olen keskustellut aiemmin myöskin edustaja satosen kanssa ja varmaan tulemme keskustelemaan tästä aiheesta pitkään

edustaja pekkarinen aivan oikein peräsi siihen mikä on tänä päivänä konkreettinen huoli ja mitkä ovat toimet kun kuultiin tuo stora enson uutinen joka on johdonmukaista jatkoa aiemmalle

tässähän nyt te toimiston rinnalle syntyy erittäin laajapohjainen kumppanuusyhteisö joka pystyy edistämään työllisyyttä

kyllähän kokoomuksella on pysyvä loogisuusongelma tässä että se käy työmarkkinatuessa sen kimppuun joka saa hyvätuloisen puolisona sitä ja kokoomuksen kanta on että on aivan oikein että siitä rangaistaan ja että oletetaan että puoliso elää toisen tuloilla saamatta tietyissä tilanteissa senttiäkään omaa rahaa vuodesta toiseen

kyllä minun pitää kysyä edustaja pekkariselta kun aikoinaan kävi kemijärvellä niin että minkä kekkonen toi sen vanhanen vei

en nyt kauhean paljon näe tällä esityksellä kytkentöjä työllisyyspolitiikkaan jossa vannotaan siihen että kannustetaan ihmisiä hakemaan aktiivisesti töitä koska tämä rankaisee valikoiden juuri niitä aktiivisimpia pienyrittäjiä ja työntekijöitä

keskusta pääministeripuolueena seisoi tumput suorana silloin kun kannattava raaka ainevarojen keskellä sijaitseva ja energiaomavarainen tehdas lopetettiin

keskustelu on pöly asia lähetetään työelämä ja tasa arvovalioita rock pöydällepanoa varten esitellään päivän neljässä asia kuin ennusteiden tätä mietintö pannaan pöydälle kuudes kolmatta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tai sitten saman päivän viidennen

ne tehtaan kattilat siirrettiin kanadaan jossa ne jauhavat huipputulosta tänä päivänä eikä ollut kauhean mukava hetki sattua tien päälle kemijärvellä silloin kun ne kattilat lähtivät kemijärven entisen sellutehtaan alueelta liikkeelle ylileveänä kuljetuksena

mutta kysyn sitä minkä takia te ette näe ongelmallisena sitten sitä että jos sanotaan nyt vaikka se vuorineuvoksen puoliso on peruspäivärahalla joka on täsmälleen samansuuruinen kuin laskennallinen työmarkkinatuki

tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä kyllä näiden miehittämättömien alusten käytöstä lennokkien käytöstä sanotaan nätisti että se mahdollistaa rajoitetumman ja tarkemman tulen käytön

minä puhuin suomen kuvalehdessä olleesta tutkimuksesta joka kiistatta osoitti sen että kokoomuslaiset suhtautuivat israelin voimankäyttöön gazassa kaikista myönteisimmin

vihreitä on usein syyllistetty siitä että he pelastavat maailman milloin milläkin yksittäisellä asialla mutta keskustalle näyttää olevan aivan pakkomielle se että he haluavat pelastaa maailman vuotoksen altaan rakentamalla

se johtaa uusiin veronkorotuksiin jotka tulevat valitettavan usein olemaan tasaverojen korotuksia

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kuudes kolme kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan täysistuntoon päällään

se oli tutkittua tietoa ja minä kuvasin sitä ilmapiiriä mikä eri puolueitten kannattajilla on ja se tutkimus kertoi noin

ensimmäisenä tulee mieleen arvonlisäveron korottaminen ja ihmettelen jos hallitus sitä pakoon pääsee riippumatta siitä mitä eri puolueet ovat aikaisemmin sanoneet

ainakin silloin kun näitä koneita on käytetty tulen osoitukseen on hyvin paljon ikäviä esimerkkejä että kaikki ei ole mennyt niin kuin on suunniteltu

kun te vaaditte sitä samaa menettelyä työmarkkinatuen kohdalla joka on laskennallisesti täsmälleen samansuuruinen niin miksi te haluatte kohdella näitä kahta etuuslajia täysin päinvastaisella tavalla kun sen henkilön tilanne on kuitenkin sama

nyt tässä mietinnössäkin osin annetaan sitä kuvaa että näillä voi tappaa nätisti ja kivasti ilman että kädet sotkeutuvat vereen

jotta se arvonlisäveron korotus voidaan myydä kannattajille paremmin silloin sitä kuorrutetaan lievällä hyvätuloisten veroprogression kiristämisellä

ja kyllä pitää miettiä mikä yhdysvaltain rooli oli israelin suhteen mikä se oli gazassa mikä se on natossa ja kuinka se vaikuttaa myöskin siihen kuinka suomessa nato intoilijat käyttäytyvät

itse asiassa niistä on tehty niin tekninen tappamisen väline että kun yhdysvalloissa tietokoneruudun ääressä painetaan nappia niin pakistanissa paukahtaa

lapin kansanedustajat saivat puhuttelevan kirjeen eräältä kunta ja kansalaisaktiivilta

siinä sanottiin että tuulivoimaloita voi rakentaa jos se on järkevää ja välttämätöntä sinne missä ne eivät tuota kohtuutonta haittaa muille osapuolille ja silloin kun se on myös energiantuotannon ja talouden kannalta perusteltua

eli tietoa pitäisi saada paljon enemmän siitä mitä tapahtuu suomessa minkälaisin sopimuksin suomea ollaan sidottu erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin

vaikka hyviä ratkaisuja ei ole niin hallittu inflaatio ja setelirahoitus voi huonoista vaihtoehdoista olla kaikkein paras tällä hetkellä

lapin vaaroille ja tuntureille ei kannata tuulivoimaloita rakentaa verovaroilla kansainvälisten ilmastosijoittajien ja päästökaupan ahneiden voitontavoittelijoitten takia

vaaroilla tuntureilla ja vesistöillä on lukemattomia muita hyvinvointia ja vaurautta tuovia aarteita annettavana kunhan meillä on sitä malttia vaurastua

se mitä toivoisi olisi että arvioitaisiin eri ruokakunnittain se kuinka tämä korotus yhteensovitettuna muihin tulonsiirtoihin realisoituu erilaisissa kotitalouksissa

arvoisa puhemies

pääministeri kiviniemi te kerroitte avauspuheessanne että vaikka hallituksen toimikausi on normaalia lyhyempi työskentelette täysivaltaisesti kykenette ratkaisuihin ja teette kestäviä ratkaisuja koko suomen parhaaksi

sen lisäksi vähennetään työllisyysperusteisia investointeja mikä on aika outoa koska se on ollut kaikista paras ja tuottavin tapa tukea uusien pysyvien työpaikkojen syntymistä ja sitä kautta on monipuolistettu elinkeinoelämää juuri siellä missä on monipuolistamisen tarve

tosiasiassa te pelaatte aikaa te pelaatte aikaa seuraaviin eduskuntavaaleihin asti

yhdessä puun kanssa se tarjoaa jo volyymiltaankin vaihtoehtoisen energialähteen moniin uusiutumattomiin vaihtoehtoihin nähden ja nyt puhun nimenomaan jo ojitetuista eli jo pilatuista soista ja niiden käytöstä

te luotatte että tämä hallituspohja jatkaa ja vasta vaalien jälkeen hallitusohjelmaneuvotteluissa karu totuus paljastuu äänestäjille

sillä ei täytetä nuorten yhteiskuntatakuuta kun otetaan huomioon vielä kaikilla koulutustasoilla ja sektoreilla tapahtuvat oppilaspaikkaleikkaukset

erkki virtanen kertoi hyvin valaisevasti ja seikkaperäisesti tämän hallituksen esityksen vaikutukset ja toi esille myöskin sen mitä erittäin selviä heikkouksia tässä on

itse asiassa sen työpaikkatakuun juuret vaikka se ministeri urpo leppäsen aikana ottikin vauhtia ovat kyllä skdlläisten työministereitten ajalta

tässä on päivänselvä mekanismi se että tämä sortaa naisvaltaisia palvelualoja ja hyödyn saavat aivan jotkut muut

en usko että tästä isoa oppiriitaa tulee perussuomalaisten kanssa koska tämä oli se pitkä linja sieltä arvo aallon ajoista lähtien urpo leppäsen aikaan

mielenkiintoista on se että tästä asiasta olivat sopimassa eivät suinkaan ne jotka laskun maksavat vaan aivan muut sopijatahot

ja jos aikoinaan huonompina talousaikoina on kyetty tarjoamaan kaikille työttömille työpaikkatakuu niin miksi tänä aikana kun kehutaan kuitenkin että panostetaan syrjäytymisen estämiseen ei edes nuoria poimita tämän aidon yhteiskuntatakuun eli työpaikkatakuun piiriin

mutta tämän päivän perusongelmasta hallitusryhmät kieltäytyvät keskustelemasta asiallisesti ja analyyttisesti ja se perusongelma on rajoittamattoman kapitalismin systeemikriisi joka runtelee euroaluetta

kyllä minä olen näin eduskunnan miesverkoston perustajajäsenenä hyvin huolissani niistä perusteluista mitä työelämä ja tasa arvovaliokunnan edellisessä käsittelyssä kun tämä asia oli pöydällä esitettiin koska ei kiistettykään sitä etteikö tämä kohtele kaltoin naisia ja palvelualoja

arvoisa puhemies

ei tämä talouskriisi muihin maihin kreikasta levinnyt

se oli jo ennestään järjestelmän sisällä mutta ei sitä kapitalismikritiikkiä kuulunut kyllä keskustan tai perussuomalaisten puheistakaan

tietenkin on palvelupisteitä mutta kuinka vähenevien määrärahojen aikana supistamalla työvoimatoimistoverkkoa kyetään yksilölliseen palveluun

perusteluna käytettiin sitä että koska tämä on määräaikainen laki ja näitä syrjittyjä on niin vähän niin tämä syrjintä voidaan hyväksyä

hätkähdin siinä kohtaa kun hän sanoi että euroopan talous on elpymässä ja siitä merkkinä on että korkotaso on niin alhainen

kun sanotaan että tutkimukset osoittavat että tuloerot tämän talousarvioesityksen myötä kaventuvat niin kertokaa ne tutkimukset

paremminkin kyse oli siitä että haettiin itselle vaan jonkunlaista hyvää omaatuntoa siitä että tiedettiin itsekin että ollaan tekemässä vääränlainen päätös

itse asiassa minä ajattelen juuri äippäin että näin alhainen korkotaso on täysin luonnoton tilanne ja kun se on jatkunut vielä näin pitkään niin se kertoo todella perustavanlaatuisista talousongelmista siitä että on liikkeellä hyvin paljon keinotekoisesti markkinoille pumpattua rahaa liikkeellä on paljon sellaista rahaa jolla ei ole mitään vastinetta reaalitaloudessa tuotantotaloudessa ja se kertoo siitä että on kerätty valtavan suuria puskureita tulevaa rysähdystä varten joka tulee ihan luonnonlain vääjäämättömyydellä

siinä vattin tutkimuksessa jota on jo markkinoitu sen tutkimuksen tekijät sekä tutkimuksen alussa että lopussa varoittavat siitä että sitä vattin tutkimusta ei voi käyttää niin että sillä arvioitaisiin tuloerojen kehitystä tulevana vuonna

kyse ei ole suinkaan siitä että pelkästään arvosteltaisiin tätä esitystä vaan jo edellisessä käsittelyssä oli hyvin selvät konkreettiset parannusehdotukset joilla nämä kaikki äsken kuvatut ongelmat olisi voitu välttää

valiokunnan mietinnössä kyllä todetaan kriisimaiden ja koko euroalueen vaikea tilanne mutta kun pitäisi pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja niin hallitusryhmät käpertyvät sisäänpäin ja näkevät suomen vain sopeutujan ei aktiivisen ja omaehtoisen toimijan roolissa